yhteisesti hoidettavia asioita olisivat esimerkiksi verotus elinkeinopolitiikka yleiskaavoitus pääosa sosiaali ja terveystoimesta ja toisen asteen koulutus asuntopolitiikka ja joukkoliikenne

sitä ei voi kuroa umpeen menoja leikkaamalla ja veroja korottamalla sillä hyvinvointivaltiosta ei sellaisen kuurin jälkeen jäisi paljon jäljelle

kansa kyllä köyhtyisi mutta valtio ei rikastuisi

paljon on kiistelty siitä tulisiko kaupunkiseuduilla jättää kuntarajat ennalleen ja huolehtia yhteisistä asioista seutuhallinnossa vai tulisiko kunnat yhdistää ja perustaa kunnanosavaltuustoja huolehtimaan lähipalveluista

tarvitsemme varsin nopeasti siis nopeasti ei seuraavalla vaalikaudella rakenteellisia uudistuksia sellaisia rakenteellisia uudistuksia jotka lisäävät sekä työn kysyntää että sen tarjontaa

hallituksen budjettiesitys ja erityisesti siihen liittyvä hyväksytty rakennepoliittinen ohjelma merkitsevät suunnanmuutosta suomessa harjoitettuun talouspolitiikkaan

ei ole mitään väliä sillä kutsutaanko ylempää tasoa seutuhallinnoksi ja lähitasoa kunnaksi vai ylempää tasoa kunnaksi ja lähitasoa kunnanosaksi

tulisi päästä opintoihin ilman vettä tai tahdon vastaisia välivuosi tahdonvastaisia välivuosia opinnoista pitäisi valmistua nopeammin asevelvollisuuden laajuutta ja kestoa pitäisi supistaa sairauseläkkeelle joutumista tulisi ehkäistä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentää ja niin edelleen

lääkkeet kannattaa vaihtaa kun itse tautikin on vaihtunut

kaupunkien kehittäminen ottaa paremman ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemman suunnan ja kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa palveluihin jopa paranee kun sekä lähipalvelut että yhdessä tehtävät palvelut ovat suoraan vaaleilla valittujen elinten alaisena eivätkä kadonneet jonnekin kansalaisten ulottumattomiin hallintohimmeleihin

suomessa on suhdanteista johtuen nyt jopa akateemista työttömyyttä mutta rakenteellinen pitkäaikainen ja vaikea työttömyys kohdistuu lähes pelkästään matalasti koulutettuihin

kunnat saavat itsehallintonsa puitteissa järjestää hallintonsa miten haluavat kunnanosahallinto mukaan luettuna

arvoisa puhemies

on helpotettava ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhdistämistä eikä työnnettävä työelämän ulkopuolelle niitä joiden tuottavuus ei riitä elämiseen pelkkien ansiotulojen varassa

se tulee lisäämään työttömien aktiivisuutta työmarkkinoilla ei varmaankaan aivan heti koska uusien mahdollisuuksien oivaltaminen vie aikaa niin työntekijöiltä kuin työnantajiltakin

tuollainen sääntö myös lisäisi entisestään ikääntyneiden syrjintää työhönotossa

arvoisa puhemies

jos tehdään verotukseen inflaatiotarkistus niin se ei ole verotuksen keventämistä ja jos inflaatiotarkistus jätetään tekemättä niin se on verotuksen kiristämistä

harmi että uudistusta on niukkojen aikojen vallitessa jouduttu typistämään niin että suojaosuus on tarkoitus rajata kuuteen kuukauteen työttömyyden päättymisestä

tässä mielessä keskustan ehdotus kyllä kiristää verotusta jos se lasketaan ikään kuin normaalilla rahan arvolla ja hallitus pitää sen ennallaan

näin tulkiten hallituksen päättämä sote uudistus ei juuri poikkea thln asiantuntijoiden esittämästä jossa palvelujen järjestäjiä on selvästi vähemmän kuin nyt tulee kuntia olemaan

pienipalkkaisen työn ja korkeiden asumiskustannusten muodostama ongelma on pysyvä eikä rajoitu vain aikaan työttömyysjakson jälkeen

arvoisa puhemies

eduskunnan tulee vastauksessaan korostaa että kuntauudistukseen tulee liittää mahdollisuus toimivaan lähidemokratiaan ja siihen että osa kuntien tehtävistä voidaan jos paikallisesti niin halutaan jättää kunnanosahallinnon vastuulle mikä edellyttää mahdollisuutta kunnanosavaltuustojen valitsemiseen suorilla vaaleilla kunnallisvaalien yhteydessä

siitä hyödystä kaksi kolmasosa mediaania euromääräisesti menee varakkaammille ihmisille ja yksi kolmasosa mediaania köyhemmille ihmisille alkuvaiheessa mutta sen jälkeen kun aletaan tehdä inflaatiotarkistuksia eläkkeisiin ja tulonsiirtoihin se otetaan näiltä köyhiltä kokonaan pois

arvoisa puhemies

huonoina aikoina työttömyys kohdistuu sattumanvaraisesti kehen hyvänsä mutta rakenteellinen työttömyys se osa työttömyydestä joka ei poistu nousukaudellakaan kohdistuu valtaosaltaan huonosti koulutettuun työvoimaan jolla saattaa olla puutteita sekä osaamisessa että myös joitakin ongelmia terveydessä

koulutuksen puutteita voidaan osittain korjata lisäkoulutuksella mutta tämänkin jälkeen suomesta puuttuu paljon työpaikkoja joista selviää ilman mainittavaa erityisosaamista

huonotuottoisessa työssä on erityisesti kaupungeissa vaikeata löytää semmoista palkkatasoa jolla tulee kunnolla toimeen ja toisaalta jolla palkkaaminen on työnantajan silmissä kannattavaa

suomessa maksetaan runsaasti ympäristön kannalta haitallisia tukia

mutta verrattuna tähän nostamiseen jos käytetään sama määrä nostamiseen tai veron alentamiseen veron alentaminen maksaa yhtä paljon kuin se nostaminen mutta se suuntautuu eri tavalla

verojen alentaminen tietysti suuntautuu niille enemmän joilla on isot tulot ja ne joilla on pienet tulot ja jotka eivät maksa veroja ollenkaan eivät saa veronalennuksesta mitään hyötyä

tältä osin tämäkin ehdotus on minusta hirvittävän huonosti harkittu

se kuulostaa hyvältä

asumistuki oli alunperin tarkoitettu pienipalkkaisen työn tueksi ja sellaiseksi se pitäisi palauttaa myös pysyvänä tukena

rakenneohjelman vaikein kohta on kuntien toiminnan tehostaminen parilla miljardilla eurolla muun muassa toimintaa kahlitsevia normeja karsimalla

vaaditaan luovuutta ja ennakkoluulottomuutta löytää tapoja tehostaa kuntien toimintaa jotta menoleikkaukset eivät näkyisi vain huononevina palveluina

on vaikea myydä puhtaan energian sovellutuksia maailmalle ellei voi näyttää että ne menevät kaupaksi kotimaassa

miten on mahdollista että suomi jolla on runsaat uusiutuvat energiavarat on keski euroopan maita selvästi passiivisempi uusiutuvan energian hyödyntäjänä sähköntuotannossa

euroopan velkakriisi on tulossa meille erittäin kalliiksi ei siksi että olemme joutuneet lainaamaan kriisimaille rahaa sillä ne ovat pennosia tässä kurimuksessa

arvoisa puhemies

pankkitoiminnalle on aivan perustellusti asetettu kovempia vakavaraisuussääntöjä jotta välttyisimme uusilta pankkikriiseiltä

tämä budjetti on mennyt sekä hallituksessa että valiokunnassa rutiinilla koska hallituspuolueet olivat paneutuneet asiaan pitkään perusteellisesti ja varsin vaiherikkaasti toukokesäkuussa

tähän on suhtauduttava vakavasti mutta heikkoa talouskehitystä ei pidä mennä heikentämään entisestään uusilla verojen korotuksilla ja uusilla menoleikkauksilla

olisi kiire käynnistää uusia yrityksiä ict alalta ja esimerkiksi telakoilta työttömiksi jääneen osaavan henkilökunnan varaan

kestävyysvajeella tarkoitetaan sitä että jos verot ja menotasot pidetään nykytasolla miten julkisen sektorin rahat riittävät pitkällä aikavälillä kun otetaan huomioon tiedossa olevat muutokset eri ikäisten ihmisten määrässä siis eläkeläisten määrän kasvu ja työvoiman väheneminen ja siirtolaisuus

vihreät ovat erityisen tyytyväisiä lisäyksiin ympäristönsuojeluun ja joukkoliikenteeseen

katseet kohdistuvat silloin finnveraan ja sen toimintamahdollisuuksiin ja tässä salissa ministeri vapaavuoreen tai siis ainakin ministeri vapaavuoreen

olemme varautuneet huonommin tulevaisuuteen kuin jopa italia

kannatamme vahvaa hyvinvointiyhteiskuntaa mutta emme halua tehdä sitä velaksi mikä onkin luonnollista ajatellen vihreiden kannattajakunnan nuoriin painottuvaa ikäjakaumaa

näin vakuudet riittävät paljon paremmin muille rahoittajille yksityisistä kotitalouksista eläkerahastoihin

näin kyseinen rahasto saa aikaan rahamäärän joka on itse rahastoa huomattavasti suurempi

oli kilpailu melkein mikä hyvänsä hyvinvointivaltiot ennen kaikkea pohjoismaat hollanti saksa ja kanada löytyvät aina kärjestä

kannustan ministeriä yritysrahoituksen suhteen entistä huikeampiin toimiin

vahva sosiaaliturva kaikille avoin koulutus ja hyvät julkiset palvelut lisäävät maiden kilpailukykyä eivät heikennä sitä

tämän takia ruotsissa on varaa palkata riittävästi hoitajia vanhainkoteihin ja hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan kehittää ja uusiin haasteisiin voidaan vastata

voidaan toki kysyä että vaikka hyvinvointiyhteiskunta toimi erinomaisesti teollistumisen aikoihin onko se tai ovatko jotkin sen piirteet vanhentuneita siirryttäessä osaamiseen perustuvaan jälkiteolliseen yhteiskuntaan

työtä muuten molemmissa maissa tehdään tunteina työikäistä kohden suunnilleen yhtä paljon sillä vaikka ruotsalaisista on useampi töissä he tekevät vastaavasti lyhyempää työaikaa

vain tasa arvoisessa yhteiskunnassa koko ikäluokalla on tie kykyjensä mukaiseen menestykseen jolloin koko lahjakkuusreservi on käytettävissä

meidän on puututtava määrätietoisesti kestävyysvajeeseen nostamalla eri keinoin työllisyysastetta

suomalaisen ihmeen synnyttäneissä yrityksissä on johtopaikoilla runsaasti vaatimattomista oloista peräisin olevia huippujohtajia jotka toisenlaisissa oloissa olisivat nyt ehkäpä pitseriayrittäjinä kirkonkylänsä pitseriassa menestyen toki siinäkin ammatissa varsin hyvin

se tarkoittaa hankalia päätöksiä mutta ellemme pysty niistä sopimaan budjettien tekeminen seuraavien kymmenten vuosien aikana on yhtä tuskaa ja hyvinvointivaltion alasajoa

vihreät ovat pitkään vaatineet palkan ja sosiaaliturvan parempaa yhteensovitusta jotta saisimme osittaisen työpanoksen niiltä jotka eivät pysty tarjoamaan sataprosenttista työpanosta

suomessa keskitytään sen sijaan vahtimaan että vaikkapa työkyvyttömyyseläkkeellä oleva kehitysvammainen ei nyt vain mene ansaitsemaan liikaa ja luvattomasti

arvoisa puhemies

ero ruotsiin selittyy kokonaan sillä että ruotsissa osatyökykyisten työllisyysaste on paljon parempi kuin meillä ja että osa aikatyötä tehdään ruotsissa paljon enemmän kuin meillä

osa tästä johtuu asevelvollisuudesta missä annamme ruotsille kovin paljon tasoitusta mutta merkittävänä syynä ovat korkeakoulujen sisäänpääsykäytännöt jotka muistuttavat liikaa opiskelupaikan jonottamista

suljemme työmarkkinoiden ulkopuolelle osatyökykyiset ja myös ne joiden osaaminen ei riitä tuottamaan elämiseen riittävää ansiotasoa koko ajan kiristyvillä työmarkkinoilla

on tehtävä ei vain puheissa vaan myös käytännössä mahdolliseksi yhdistää ansiotuloja ja tulonsiirtoja jos ei pysty hankkimaan riittäviä ansiotuloja

ruotsissa hyvä huoltosuhde johtuu myös siitä että ruotsissa on paljon maahanmuuttajia ja maahanmuuttajien työllisyysaste on selvästi parempi kuin suomessa